toivottavasti tämä on nyt näissä pelkissä hallinnollisissa kiistoissa ja keskusteluissa myöskin otettu huomioon ja jos nämä tulevat hallitukset on ne miten tahansa nimetty nämä lauseet unohtavat niin ei meillä mikään taso tässä maassa nouse

se ei paljon tilannetta paranna että oven yläpuolelle kirjoitetaan vaan innovaatioyliopisto jos ei siellä sisällä moni asia muutu siinä samassa suhteessa

suhteessa maan pienuuteen pärjäämme hyvin tutkimustoiminnassa

vaikka näitä vertailuja on arvosteltu niin on syytä muistaa että niiden kriteerit ovat monipuoliset suluissa nobel palkinnot fieldsin mitalit runsaasti siteeratut tutkijat artikkelit saa jos ne itse lehdessä artikkelit yhtyeessä ja koko

kilpailu koulutusmarkkinoilla kovenee jatkuvasti

kaikki yliopistot haluavat houkutella parhaita opiskelijoita ja tutkijoita

yhdysvalloissa on eurooppaan verrattuna enemmän jatko opiskelijoita suhteessa perusopiskelijoihin enemmän opettajia suhteessa opiskelijoihin ja enemmän tukihenkilökuntaa suhteessa tutkijoihin

silmiinpistävintä on rahoitusaseman erilaisuus

lisäksi on muistettava monien yhdysvaltojen huippuyliopistojen suuri peruspääoma parhaimmillaan kymmeniä miljardeja dollareita kuten haave ylöspäin

ihan loppuun sanoisin että kaiken tämän lisäksi pitäisi vielä muistaa että yliopistohan on oikeastaan sitä varten ja koko koululaitos mikä latinaksi kuuluu non scholae sed vitae discimus eli näissä meidän erittäin korkeatasoissa yliopistoissa pitäisi oppia myöskin elämää eikä ainoastaan vaan teknistä kovaa tietotaitoa ja siihen liittyviä asioita

se on aika kova juttu jos meillä olisi edes yhdessä yliopistossa yksikin työryhmä jota vetäisi suomalainen professori ja jonne haluttaisiin tulla kaikista maailman muista vastaavista tutkimuslaitoksista kuukauden tai kahden kuukauden kurssille ja tulija vielä haluaisi itse maksaa kaikki kulunsa sekä matkakulunsa että täälläolonsa

näin tehdään muissa maissa

arvoisa puhemies

ja jos on niin hyvä on mutta niitä varmasti olisi hyvä olla silloin vielä vähän enemmän

täällä joku vihreistä jo nauraa tälle haaveelle mutta tämä on pääministerin ilmoitus joka tapauksessa ja sen mukaisesti minusta rivikansanedustaja menee eteenpäin

tämä oli pääministerin toinen tärkeä energiaratkaisua koskeva asia

nämä ovat pohjana tälle kyseiselle keskustelulle minun mielestäni

en tiedä mitkä ovat muiden mielestä pohjat mutta se mitä meille on valtioneuvostosta ilmoitettu päätetyn on pohja joka tapauksessa tykkäsi siitä tai ei

itse olen sitä mieltä että toiset ottavat ilmastonmuutoksen tosissaan minä en aina siihen ole niin voimakkaasti jaksanut uskoa mutta on se niin tai näin on joka tapauksessa järkevää toteuttaa toimia jotka säästävät luonnonvaroja energiaa ja kustannuksia parantavat suomen omavaraisuutta

kukaan ei täälläkään tätä ole vastustanut onneksi

luettelen arvon puhemies nämä kaikki seikat sen takia että jos ei tästä hallituksen linjasta pidä eikä tykkää niin on helppo näiden edellä lueteltujen seikkojen perusteella hyvin selkeästi perustella miksi on toisilla linjoilla

tätä ei kerrota

tynkkynen täällä omassa puheenvuorossaan kaipasi vihreän kasvun mallia

nyt jos luen tämän julkilausuman oikein niin ainoa asia minkä takia koko tämä tieteellisesti aika näyttävän näköinen porukka perustelee että ydinvoimaa ei saa tuoda suomeen liittyy suuronnettomuuden tai ydinjätteiden kaltaisiin riskeihin

hallituksen perusteluissa tätä seikkaa on paljon paremmin perusteltu

minusta aika vakava tilanne että näin kevyin eväin tavallaan lähestytään eduskuntaa tässä asiassa ja riskien avulla yritetään saada muuttamaan päätöstä jonka takana on paljon toisenlaista aivotyötä

arvoisa puhemies

tässä on nyt oivallinen tilaisuus niillä tulla myös uusin rinnoin tavallaan mukaan ja näyttää omat kyntensä

arvoisa puhemies

tänään on johan vilhelm snellmanin liputuspäivä

mitä hän mahtoi pilven reunalla ajatella kun hän kuuli pääministerin ilmoituksen eurooppalaisesta vakauttamispaketista jossa pääministerimme aivan oikein sanoi muun muassa seuraavaa

tosiasiassa kreikan talouden kehno tila ja talouden kilpailukyvyttömyys on ollut pitkään tiedossa paitsi komissiossa myös muissa jäsenvaltioissa ja rahoitusmarkkinoilla

eussa on paljon sääntöjä pakotteita joiden avulla on yritetty näitä asioita saada raiteilleen

suuri kysymys on se millä säännöillä sanktioilla tämä kaikki saadaan kohdalleen

tulee mieleen myöskin se mitenkä schuman aikanaan kun euta perustettiin aika laajasti käsitteli ja perusteli tätä asiaa

tässä on iso urakka meillä ja vain se että kaikkien valtioiden talousarviot etukäteen avattaisiin ei minusta ole kovinkaan kummoinen keino

arvoisa puhemies

käytän harkitusti toisen puheenvuoron tästä puolustusministeriön hallinnonalasta en sen takia että olisin tästä nykypäivästä jotenkin huolissani meidän puolustusvoimiemme alalta mutta kieltämättä olen kyllä huolestunut siitä suunnasta kun analysoi näitä tietoja mitä meille annetaan tähän suureen saliin kun niitä lukee

silloin tulevat muun muassa mieleen ne puheenvuorot mitä meidän nykyinen puhemiehemme käytti aikanaan kun hän oli puolustusministeri jolloin huolestuneisuus oli jo sangen suurta

en minä ainakaan ole unohtanut teidän puheitanne ja sanojanne ja me olemme samalla viivalla todennäköisesti

minä aikaisemmassa puheenvuorossani vertasin näitä vaikuttavuustavoitteita ja niihin liittyvää sisäistä tietoutta

minusta kun siellä katsotaan minkälainen suorituskyky on maavoimilla niin kun se on kolme asteikolla viisi niin ei se nyt mitenkään hyvä ole

mutta siihen on taas sisäänrakennettu sitten asia jota vähän jään ihmettelemään miten näin on sillä käytännössähän siis tässä tarkoitetaan lentäviä ilmavoimia eikä varsinaisesti ilmapuolustuksen nykytilaa kokonaisuudessaan

siitä on meidän selonteossamme ihan selkeä määritelmä miten se on puolustuspoliittisessa selonteossa

mutta kuitenkin on niin että se on hyvin ilmavoimapainotteinen ja resursseista pääosa on käytetty lentokalustoon ja toimintaan ja hyvä on että niin on

nimittäin puolustusselonteon mukaan ilmatorjuntaa tarvitaan joka paikkaan suojaamaan pääkaupunkia sekä maa meri ja ilmavoimia

näistä minusta liian vähän puhutaan varsinkin kun ajattelee miten niitä valiokunta voisi mahdollisesti käsitellä

tämän lisäksi tässä lyhyessä puheenvuorossa haluaisin vielä mainita sen että varsinaisten puolustusvoimien ohella meillähän on kansallisen turvallisuuden takaamiseksi myöskin laaja alaisesta kokonaismaanpuolustuksesta kysymys

siinä on laaja alaista viranomaisyhteistyötä jota tarvitaan ja yhteiskunnan elintärkeiden toimintojen suojeleminenkin on iso haaste

siihenhän kuuluvat valtion johtaminen ulkoinen toimintakyky sotilaallinen puolustus sisäinen turvallisuus talouden ja yhteiskunnan toimivuus väestön toimeentulo ja toimintakyky sekä henkinen kriisinkestokyky

paljon tehtäviä arvoisa puhemies jotta yhteiskunnalliset resurssit osattaisiin oikealla tavalla yhdentää ja silloin suuri kysymys on riittääkö tämä budjetti jos tällä mennään eteenpäin vain inflaatiokorjausten varassa

tähän myöskin liittyy se että naisten mahdollisuus tulla mukaan toimintoihin maanpuolustuksessa tulisi nimenomaan kokonaismaanpuolustuksen kautta hyvin järkevästi toteutettua

viimeisenä asiana palaan tähän samaiseen asiaan kuin muun muassa ed

reijonenkin

se on suuri huolenaihe

se tarvitsee ihan selkeästi paremman projektin kuin tähän mennessä on pystytty tekemään